nuorisotyöttömyyden kasvu on saatu taitettua siitä kiitos hallituksen määrätietoisille toimille

vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa että erityisesti pienituloisten työn verottaminen on niin kansantaloudellisesti kuin sosiaalisesti ongelmallista

siinä olennaisinta on tämä kampanjakulujen erittely koska se lisää luottamusta ylipäätään vaalirahoitusilmoituksen paikkansapitävyyteen ja sitä kautta myös jos niitä pitää täsmentää niitä on oikeusministeriön helpompi kysyä jos on epäselvyyttä

suomen sosiaaliturvaa on ohjattava ripein ottein perustulon suuntaan

tämä päätös tehtiin rakenneuudistuksena joka tähtää monen vuoden päähän niin että suomalaiset työllistyvät paremmin saavat paremman koulutuksen ja siellä saadaan tuottavuushyötyä

ihmiset ovat todella huolissaan

arvoisa puhemies

pääministeri aivan oikein puheenvuorossaan pohdiskeli elvytykseen edelleen tarvittavaa jatkoa ja sitä että toimenpiteet elvytyksen vähentämiseksi pitää tehdä harkiten

arvoisa puhemies

tällä saralla varmaan kannattaa miettiä sitä että kyllä on edelleen teollisuudenaloja joilla tarvetta voi tulla ja siellä pitää olla nopeisiin toimiin valmis mutta painopiste ehkä elvytyspuolella tai sanotaanko siinä mitä talouden liikkumavaraa on

tätä pienituloisten asemaa parantavaa korotusta verottoman tulon rajaan ei yksikään hallitus ollut tätä ennen kyennyt tekemään lähes kahteenkymmeneen vuoteen

viime vuonna hallitus lisäsi määrärahoja täksi vuodeksi etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan joiden muutoinkin suuri merkitys korostuu vaikeassa työllisyystilanteessa erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

vihreiden vaihtoehdossa mennään se edellä että tehdään rakenteellisia uudistuksia elinkeinoelämään panostetaan energiaremonttiin uusiutuvan energian käyttöönottoon

tuntuu siltä että meidän poliittista kulttuuriamme painaa vieläkin jossain määrin kylmän sodan aikainen perintö siitä että asioita on turvallisempi valmistella kabineteissa poissa julkisesta keskustelusta

tätä myös professorit ovat arvostelleet

esimerkiksi sosiaaliturvapuolella pitää pystyä tekemään niitä uudistuksia joilla parannetaan työnteon kannattavuutta mitä sata komitea esittää

panostetaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen sosiaaliturvan uudistamiseen ja työelämän uudistamiseen niin että nostetaan ihmisiä työelämään tehdään sellaisia asioita joilla jatkossa me pärjäämme yhä paremmin ja luodaan ihmisille toivoa

se mitä vihreät hakee on se että me tunnistamme että meillä on syytä parantaa kilpailukykyä mutta ensisijaista on kuitenkin tuottavuuden parantaminen työhyvinvoinnin merkitys

pienituloisimpien veronkevennykset ovat samaan aikaan sekä hyvää työllisyyspolitiikkaa että hyvää sosiaalipolitiikkaa niillä parannetaan yhteiskunnan heikompien asemaa kavennetaan tuloeroja ja lisätään pienituloisten työn tekemisen kannattavuutta ja siten vähennetään työttömyyttä

tämä aikanaan oli työmarkkina asioissa hyvin keskeistä ja ulkopolitiikassa liittyen ennen kaikkea neuvostoliitto suhteisiin ja samanlainen asenne tuntuu vieläkin painavan jonkun verran muissakin asioissa niin kuin vaalirahoitukseen liittyen

kustannustehokkain tapa auttaa kaikkein köyhimpiä työttömiä olisi nostaa perusturvaa ilman ansioturvan nostamista

toivoisin että päästään tästä ajattelutavasta eroon että suomessa ei ole korruptiota suomessa ei ole mitään hämärää vallankäyttöä ja että meidän ei tarvitse myöskään tehdä selkoa tällaisesta vallankäytöstä

myös muilla veroilla tai tulonsiirroilla on kuitenkin jatkossakin varmistettava se että verotus kaventaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä

tässä nyt todellakin minäkin kannustan hallitusta harkitsemaan erilaisia uusia keinoja joilla voidaan varmistaa että nuoret saavat mielekästä tekemistä

ja toiseksi

mutta hallitus menee nyt hyvin lyhytnäköisesti se budjettikirja edellä ja katsoo ensi vuoden lukuja jopa vähän erikoisella tavalla niin että leikkaa sieltä mistä on helpoin ottaa mutta mikä maksaa kaikkein eniten tulevaisuudelle eli lapsilta koulutuksesta varhaiskasvatuksesta tekesiltä tutkimuksesta